alun alkaen kun valiokunta ryhtyi käsittelemään tätä metsäkeskus lain uudistusta uudistus arvelutti aivan erityisesti siitä syystä että tuo alueellinen vaikuttavuus koettiin niin että siinä on vaara siihen että sitä hävitetään se lieventyy ja siksi valiokunta tuohon mietintöönsä selkeäsanaisesti laittoi että toimintoja pitää olla jokaisessa maakunnassa

tätä tasapainoa meidän on välttämätöntä ja väistämätöntä kohentaa jotta me pystymme myöskin alkutuotantopäässä näiden asioiden osalta elämään ja kannattavaa yritystoimintaa harjoittamaan

tätä seurataan ja siitä pitää raportoida joka ainoa vuosi vähintään kerran vuodessa mitä siellä on tapahtunut ja kuinka on noudatettu ympäristölupaehtoja

puhemies

myös erilaisten sivutuotteiden tulkinta jätteeksi tällä hetkellä vaikeuttaa monien sivutuotteiden uusiokäyttöä aivan tarpeettomasti ja myös näistä meidän pitää päästä sellaisiin ratkaisuihin että me pystymme niitä käyttämään

puhemies

on paikallaan kyllä tässä keskustelussa jälleen palata kasvuun ja siihen miten me tulevaisuutta ajattelemme ja minkälaisia toimia teemme

ei voi olla niin että metsäelinkeinoihin perustuvaa toimintaa olisi vain joissakin keskitetyissä pisteissä

jo eilen totesin ministeri rinne teille että laittakaa nyt ministeriöihin kirje jolla jokainen laki perataan jokainen säädös perataan jokainen asetus perataan etteivät ne tuota lisää hallinnollista taakkaa eikä byrokratiaa

se on erikoista että se ei meillä pala kun kaikki nämä ainesosat laitetaan yhteen hevosen lannassa mutta erikseen kaikkia saa polttaa ilman lupaa

se myös samalla tuottaa sellaisia tuotantopanoksia ja sellaisia hyödykkeitä joita ilman ravinteita ei kerta kaikkiaan pystytä tuottamaan ja siksi meidän on hyväksyttävä se että kaikkialla missä maailmassa ravintoa tuotetaan se vaatii ravinteita

puhemies

toinen arveluttava kohta on tuo otson elikkä liiketoimintayksikön eriyttämisen aikataulun jatkaminen

puhemies

lopuksi

ja juuri näin niin kuin edustaja korhonen tässä arvioi otson toimintaa sekä sen taloutta ja sen tasetta

energia

mutta se mihin meidän pitää erityistä huomiota kiinnittää on se millä tavoin se tehdään miten tehokkaasti ravinteet pystytään hyödyksi saamaan ja siinä meillä on tekemistä se on aivan selvä asia

ei voi olla sillä tavoin että metsäkeskuksen muun toiminnan pohjalta ryhdyttäisiin myyntikuntoon otsoa laittamaan vaan kyllä tietenkin otson pitää toimia omalla osaamisellaan mikä siellä on kovaa luokkaa varsinkin näissä raskaissa metsään liittyvien suunnitelmien tekemisissä sitä ei oikeastaan kukaan muu tee

tällä ei viedä eteenpäin sitä mitä te lupasitte

aistin istuessani tuossa salissa että edustaja pekkarisella mutta

siksi sen toiminnan tehostamisen kautta sen pitää myöskin taloudellisesti hoitaa itsensä sellaiseen kuntoon että tuo yhtiöittäminen tehdään sitten mahdollisimman ripeällä aikataululla

samoin suomen vähenemä torjunta aineiden käytössä energiankulutuksessa ja kasvihuonekaasupäästöissä on aivan ylivoimainen verrattuna mihinkään muuhun oecd maahan ja mihinkään muuhun euroopan unionin maahan jotenka kyllä me jotain olemme myöskin osanneet oikein tehdä

rouva puhemies

suomalaiset haluavat laajasti että me pystymme uudistamaan yhteiskuntaa me pystymme tekemään toimenpiteitä joilla hallinnollista taakkaa kevennetään pystymme luomaan työpaikkoja pystymme saamaan investoinnit liikkeelle ja ennen kaikkea että pystymme sopimaan näistä asioista

myös maatalouden kannalta on tärkeää se että me pystymme löytämään sellaisia uusia tekniikoita uutta tutkimustietoa tarvitaan jotta niitä tekniikoita aikaansaadaan joilla me pystymme entisestään esimerkiksi lannan sisältämiä ravinteita hyötykäyttämään tehokkaammin ja paremmin kuin nyt

puhemies

tässähän ehdotetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muutosta siten että siihen lisättäisiin markkinahäiriötilanteisiin liittyvä eun yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia poikkeuksellisia markkinatoimenpiteitä koskeva säännös

se tapa jolla se nyt tehdään on kehittynyt liian hitaasti ja siihen toivon mukaan tutkimus ja kehitystyö tuo uusia elementtejä ja pääsemme tässä asiassa eteenpäin

maa ja metsätalousvaliokunnan kuulemisessa oli hyvin mielenkiintoinen asia esillä ja se liittyy vesistöjen fosforin pois keräämiseen ja uudelleenkäyttöön

näkökulma oli se että fosfori on ehtyvä luonnonvara maailmalta ja se tullaan vielä tarvitsemaan se vesistöihin mennyt fosfori joka otetaan sieltä pois se tarvitaan vielä uudelleen käyttöön jotta nämä ravinnetasapainot säilyvät jotta me saamme korkealuokkaista ruokaa aikaan

siksi me tarvitsemme uudenlaista sopimisen kulttuuria ja siitä pitää kyllä kiitos uudelleen antaa ministeri rinteelle anteeksi edustaja rinteelle vaikkapa tulevakin äskeisistä puheenvuoroista

tämä vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi myös euroopan unionin suoria tukia koskevaan lakiin mitä säännöstä sovellettaisiin myös niissä tilanteissa joissa markkinahäiriö olisi

tämä hallituksen toiminta on erittäin suuri pettymys siinä mielessä että kun äsken käytiin keskustelua siitä poltammeko kivihiiltä turvetta öljyä vai muita tuontiraaka aineita vai toimimmeko niin että saamme kotimaasta energiaa yhä enenevässä määrin niin siksi kannattaisi kääntyä kotimaisuuden puolelle

siksi tätä lakia tarvitaan ja se on ehdottoman hyvä

puhemies

vaihtotase korjaantuisi välittömästi työllisyys ja talous sitä kautta myöskin ja vielä saisimme kun puusta on kysymys kaupantekijäisiksi erinomaiset ilmastovaikutukset

eräs oleellisimpia asioita tämän ison tavoitteen saavuttamisessa on se että koko yhteiskunnallinen päätöksenteko on johdonmukaista eli kaikki politiikkalohkot soutavat samaan suuntaan

elikkä nyt pitää muuttaa suuntaa niin että me pystymme käyttämään metsiemme kasvua toisella tavalla ja vahvemmin kuin tällä hetkellä on ettei tällaisia irtisanomisuutisia kuin tänään on kuultu enää lisää tulisi

tässä ehdotetaan myös lakia täydennettäväksi pysyvän laitumen siirtämisestä muuhun käyttöön annettavan ennakkoluvan myöntävän viranomaisen osalta

muistan kun ministeri vapaavuori eräässä tilaisuudessa totesi että meiltä tulee jo pelkästään eusta pari kolme sataa erilaista säädöstä eri suuntaan jotka luonnonvarojen käyttöä ohjailevat

tämäkin esitys on viljelijöille miinusmerkkinen niin kuin kaikki muutkin tämän hallituksen esitykset

tämä on meille erittäin suuri mahdollisuus

tämä aiheutti valiokunnassa hämmennystä suoraan sanottuna ja jäi kyllä epäselväksi mitä kaikkea tämä sisällään pitää

voidaan kysyä

siitäkin huolimatta että hallituksen omassa ohjelmassa sen tavoitteissa on erittäin kauniita kirjauksia millä tavoin suomalaista ruuantuotantoa suomalaista viljelijää ja koko alan menestystä halutaan tukea ja vahvistaa

ovatko ne yhdensuuntaisia

kaiken kaikkiaan valiokunta kuitenkin edellyttää että perinpohjaisesti selvitetään mahdollisuudet välttyä kokonaan pysyvän laitumen siirtämistä muuhun käyttöön koskevan ennakkolupamenettelyn soveltamiselta

sitten tähän johdonmukaisuuteen

mikäli ennakkolupamenettelyä joudutaan kuitenkin soveltamaan on se jälleen uusi lupamenettely joka lisää maatilojen hallinnollista taakkaa ja vaarantaa viljelijöiden oikeusturvan

ministeri urpilainen totesi täällä joku aika sitten että kenenkään sosiaaliturvaa ei leikata kenenkään sosiaaliturvaa ei leikata

nyt pitää lyödä panoksia niihin asioihin joita me joka tapauksessa tulemme tulevaisuudessa tekemään eli infrakunnostuksia ja esimerkiksi homekor jauksia myöskin

mahdollisessa menettelyssä kansallinen liikkumavara on käytettävä täysimääräisesti viljelijöiden hyväksi ja lisäksi tämän täytäntöönpanon seuranta on välttämätöntä

nyt lisätään viljelijöiden eläkemaksuja seuraavana meille tulee tai se on jo täällä lomituspalveluiden heikennyksestä lakiesitys sitten tulee luopumistuen heikennysesitys

tämä laki ei sitä tällaisenaan tee ja siksi valiokunta halusi kirjata vahvalla tavalla tähän lakiin nuo äsken luetellut asiat jotta edes vähän sinne suuntaan päästäisiin oikeusturvan takia ja siksi että hallinnollinen taakka kevenisi

keskusta ei vain voi kerta kaikkiaan hyväksyä näitä asioita tilanteessa jossa viljelijöiden tulonmuodostus on poikkeuksellisen huono tällä hetkellä

elikkä maataloudelta viedään toimintaedellytyksiä heikennetään ja omalta osaltaan myöskin kannattavuutta näin ollen viedään alaspäin jo ennestään heikkoa kannattavuutta viedään alaspäin

kannattavuuskriisi on tuotantosuunnasta riippumatta hyvin hyvin monella arkipäivää ja kaikki nämä omalta osaltaan syventävät tätä kierrettä

ja kun se kierre on vielä tällä hetkellä sitä että kaikkein suurimmissa ongelmissa ovat ne jotka ovat investoineet hiljattain eli ovat tehostaneet toimintaansa

siellä on lukuisa joukko hyviä kirjauksia maatalouden toimintaedellytysten turvaamisesta kannattavuuden turvaamisesta pitkäjänteisyydestä ja niin edelleen

sen sijaan esimerkiksi ne vihreän kasvun elementit joita keskusta on tarjonnut jatkuvasti niin vaalikamppailussa sen jälkeen kuin myös edellisellä vaalikaudella ovat nyt sellaisten leikkausten edessä että ne hyvät ja hienot sanat joita hallitusohjelmaan on kirjattu eivät muuten toteudu

kyllä nyt hallituksen pitää kerta kaikkiaan herätä ja lähteä tekemään sellaista politiikkaa niin kuin se hallitusohjelmassaan ja tavoitteissaan lupaa

siksi toivoisinkin että jatkossa kun hallitus maataloutta käsittelee se ottaisi enemmän huomioon sen mitä se on kirjoittanut hallitusohjelmaansa kuin sen mitä nyt käytännön toimenpiteissä nähdään

mutta onko teillä värkkejä toteuttaa tuota hallitusohjelmaa siinä että myöskin maaseudulla voidaan elää ja sitä vihreää kasvua saada aikaan

yleiskeskusteluun kun päätti yrittää yksityiskohtaisen käsittää eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan lakiehdotukseen sementin käsittely hallitusohjelmaa noudatetaan

toivon että näissä päästään ja pystytään niitä konkreettisia toimia toteuttamaan jotta se talous pysyy kunnossa ja koko maa pysyy hyvinvoivana ja palvelut siellä

asko seljavaara tässä sanoi

voi sanoa vihdoinkin

tätä on esitetty muutamilta tahoilta että myös helsinki osallistuisi tällä tavoin niin kuin se nyt on päättänyt osallistua näihin energiataloutensa uudistuksiin ja muutoksiin ja tätä pitää tukea ja kannustaa kaikin mahdollisin tavoin että näin tapahtuu

tekniikka kehittyy huomattavaa vauhtia enkä näe niin suurena ongelmana kuitenkaan tulevaisuudessa sitä että uusiutuvan energian tuotantomuotojen muuttuessa myöskin ne logistiset ongelmat pystytään myös helsingin osalta kyllä aivan varmasti ratkaisemaan

toinen asia ed

mutta ongelmana on vaan se että eivät ne työkoneet muulla polttoaineella kulje kuin sillä moottoripolttoöljyllä

herra puhemies

alkuperämerkinnät ovat tässä erittäin ratkaisevassa asemassa ja tänään on muun muassa julkistettu eräs suomalainen yritys joka merkitsee jokaisen tuottajan siihen tuotteeseensa jonka se markkinoille saattaa erittäin hyvä esimerkki siitä erittäin hyvä esimerkki siitä sattuu vielä olemaan omassa maakunnassani

ministeri koskinen milloin te laitatte nyt sitten töppöstä toisen eteen tämän alkuperämerkinnän osalta

eduskunta on linjannut useampaan otteeseen tämän puolesta

samaa ovat linjanneet viljelijät ja kun viljelyn kannattavuus on myös kytköksissä siihen minkälaisia uusia vähän kyseenalaisia tuotantotapoja otetaan käyttöön gmo tunkee sinne missä viljelyn kannattavuus on ahtaalla ja tässä mielessä meidän kaikkien ja teidän erityisesti ministerinä ja hallituksena on huolehdittava siitä että viljely on kannattavaa

nyt loppuu vihdoin viimein sitten se keskustelu saako sinne tienpenkkaan tai tien varteen varmaan kohta kuullaan tarkempia selvityksiä siitä mihin kohtaan sitten laittaa tuon kaapelin vaiko ei

tämä keskustelu on myös ollut aika kiusallistakin itse asiassa tilanteessa jossa suomalaiset ovat olleet erilaisten luonnonmullistuksien jäljiltä päiväkausia ilman sähköä päiväkausia ilman puhelinyhteyttä ilman mahdollisuutta ottaa yhteyttä minnekään jos vaikka hätä tulee

toinen asia on se että meidän pitää myös yhteensovittaa näitä kysymyksiä niin että silloin kun me olemme vetämässä maakaapelia vesijohtoa viemäriä muita kaapeleita laajakaistaa valokuituja ja niin edelleen

niin ne tehdään yhdessä

se asia on tietenkin useamman ministeriön osalta jo tietenkin lävitse käytävä ja raja aidat ylitettävä siinä mutta se on sitä yhteiskunnan tehokkuutta jotta samalla saamme sitten useamman eri hyödyn ja se maali on meillä yhteinen

silloin ministeri niinistö totesi ja iloitsi siitä että ministeriryhmä vaihtuu ja saadaan jarrumiehet pois kehityksen tieltä hallituksesta

hän viittasi siihen että on mukamas jarrutettu luonnonvarojen käyttöä ja sitä millä tavoin niitä pystytään edistämään

se liittyy välillisesti tähän kysymykseen mutta vaarana on se että tässä poimitaan rusinoita pullasta ja jälleen haja asutusalueella maaseudulla asuvat ovat ne jotka joutuvat siirrosta maksamaan enemmän

hän itse on tällä vaalikaudella ja koko hallitus tällä vaalikaudella lisännyt ympäristöhallinnon rasituksia yritystoiminnalle kaikelle yritystoiminnalle nostanut maksuja käsittelyaikoja on jatkettu

varmasti on myös niin että jos myyntiaikeita on joita pidän käsittämättöminä niin nimenomaan ne taajama alueella hyvin suppealla alueella olevat käyttäjät joita on paljon muodostuvat kiinnostavammaksi kohteeksi nyt se meni oikein se sana kuin haja asutusalueella olevat

meillä odottaa miljardiluokalla miljardisotalla investointeja jotka ovat viranomaisten päätöksistä kiinni ja ministeri niinistö halusi vielä panna yhden ruuvin lisää päälle

siksi on tärkeää pitää huolta siitä että haja asutusalue ei jää nopen osaan niin kuin se jäi tässä televiestinnän uudistuksessa